keskusta pitää tärkeänä että meillä selvitetään perintö ja lahjaverosta luopumisen mahdollisuus ja mahdollisuudet korvata se ehkä muulla verotuksella

kysymys on muiden kuin irlannin pankkien korostan muiden kuin irlannin pankkien suojaamisesta ja tätä kautta koko maailman rahoitusjärjestelmän suojaamisesta

palvelujen riittävä saatavuus ja hyvä laatu on turvattava koko maassa siten että kunta voi järjestää sosiaali ja terveyspalvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa

jos luottamus tähän maailman rahoitusjärjestelmään pääsee sulamaan niin silloinhan asia ei ole tietenkään enää kenenkään hallinnassa ja seuraukset ovat täysin arvaamattomat

eli täytyy kaikilla käytettävillä puheenvuoroilla tätä luottamusta tukea ja sillä tavalla uskoa että tästä selviydytään

osana kuntarakenneuudistusta hallitus on linjannut että vahvat peruskunnat vastaavat sosiaali ja terveydenhuollosta

taustallahan on tietysti massiivinen rahoitus ja sijoituspeli jota erilaiset finanssilaitokset ovat harjoittaneet mutta onneksi nämä sitoumukset ovat myöskin määräaikaisia joten ajan kuluminen auttaa tämän asian ratkaisemisessa

selvää on että näiden ympäristövaliokunnan muutosten jälkeen tällä kansallispuistomerkinnällä ei ole vaikutusta kalastukseen mutta aivan yhtä selvää on että sillä on kielteisellä tavalla vaikutusta kalankasvatukseen ja metsästykseen

mutta kaikkein suurimpana ongelmana pidän sitä että sillä on tämmöisiä täysin arvaamattomia piilovaikutuksia ihan seudun olennaiseen suuren luokan elinkeinoelämään jolla on työllistävä merkitys

hallituksen kuntatiedonannossa todetaan että siellä missä riittävän vahvoja kuntia ei kyetä muodostamaan voidaan poikkeuksena muodostaa sosiaali ja terveydenhuollon alueita

se piilovaikutus tulee viranomaisten arkuuden kautta ja sillä tavalla että se ei edes koskaan varsinaisesti virallisesti nouse esille lupamenettelyt vain vaikeutuvat ja oikeusturvaa on vaikea saada

tuntuu perin nurinkuriselta että hallitus kuitenkin yrittää määritellä sote alueet jo ennen kuin kuntarakenne on selvillä tai kun se on selvillä vain hallituksen rikkaan mielikuvituksen tuotteena

valitettavaa on että tämä kohdistuisi myöskin puun myyntituloon ja yritystuloon mukaan lukien maatalouden tulo

tämä oinosen mallihan sinänsä huojentaa tätä rikkomatta pääomatulojen verotuksen kokonaisuutta ja sitä järjestelmää ja on hyvä eli voitaisiin menetellä niin että verotettaisiin joku prosenttimäärä pääomatulona ja loppu olisi sitten verovapaata

arvoisa puhemies

minusta tämä ed

petri salon kanssa mitään tämmöisiä ideologisia näkemyseroja mutta hiukan ehkä hämmästelen hänen myönteistä suhtautumistaan kiinteistöveroon tulolähteenä tässä tapauksessa kunnan tulolähteenä

siinähän tämä huojennus annettiin puun myyntitulosta siis bruttomyyntitulosta ja se aiheutti sen ongelman sitten että piti keskustella ja määritellä verovapaan tulon hankkimisesta aiheutuneiden menojen vähennysoikeus

kyllä minusta kiinteistövero on kaikkein kelvottomimpia veroja mitä tiedän ja siinä mielessä pidän aika kohtuuttomana että vielä velalla rahoitetusta kiinteistöstäkin pitää maksaa sitten sama vero kuin semmoisesta joka on omia va roja

lauri oinonen on melkoisena veroasiantuntijana ajatellut tämän asian aivan oikein

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esityshän merkitsee sitä että luottolaitoskriisin sattuessa missä tahansa eu maassa rahoitusvastuu olisi viime kädessä kaikkien eurooppalaisten pankkien asiakkailla tämän yhteisen kriisirahaston kautta eikä kriisipankin kotivaltiolla ja sen veronmaksajilla

tällaista yhteistä rahastoa johon nyt sitten oltaisiin siirtämässä noin miljardi euroa suomen kansallisesta rahastosta emme voi hyväksyä

kriisirahastot on pidettävä kansallisina ja kunkin maan rahaston mitoituksen ja sen jälleenrahoituksen menettelyjen tulee olla sellaisia että niillä voidaan hoitaa kriisit jäsenvaltiokohtaisesti

nimittäin tässä ei ole esimerkiksi lainkaan siirtymäsäännöstä joten tämä koskisi ilmeisesti kaikkia nykyisiäkin asuntolainoja

meillä on edessä aikamoinen korkotason nousu ilmeisesti viimeistään vuoden parin sisällä ja vaikka ihmiset ovatkin varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla haksahtaneet ja maksaneet itsensä kipeiksi asunnoista niin kyllähän kuitenkin vastuulliset henkilöt pitävät kiinni asuntomarkkinoiden vakaudesta ja siitä että ihmiset eivät sitten hevin saisi ainakaan menettää asuntojaan vaikka olisivatkin tehneet taloudellisia virheitä

pidän sinänsä puun myyntitulojen verotusta sikäli oikeana että tulot ja menot käsitellään verotuksessa ajallaan ja oikeina lukuina

monta kertaahan sitä nykyään sanotaan että nuoret ihmiset hankkivat ison omakotitalon ensimmäiseksi asunnokseen mutta uskon että vielä palataan siihen normaalijärjestykseen että se vähennysoikeus olisi varsinkin tarpeellinen nimenomaan toisesta tai kolmannesta asunnosta

senhän tietää jokainen joka metsätalouden tuntee että siellä jäi pinta alaverotettua pakostakin paljon hakkaamatta kun se ei ollut edes hakkuukypsää millään tavalla

eli siinäkin mielessä tämmöiset huojennukset metsätalouden verotuksessa ovat sinänsä ihan voisi sanoa jopa oikeudenmukaisia käyttääkseni tämmöistä poliittista sanaa

arvoisa puhemies

oli hyvä järjestys että tämä koko eduskunnankin merkittäväksi kokema epäkohta ollaan korjaamassa nyt lainmuutoksella

toinen surullisempi vaihtoehto olisi ollut että verohallituksen annettua asiasta aikanaan verovelvolliselle myönteisen päätöksen korkein hallinto oikeus olisi soveltanut verotuksen kiertämispykälää mikä minun mielestäni ei ollenkaan kuulu sivistysvaltioon

oli hyvä että tämä tapahtuu nyt eduskunnan selvän tahdonmuodostuksen kautta

löytyy melkein

nyt kaiketi

eroa

keskustelu päättynyt eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällöltään yhtä hyviä keinoja mutta nyt on ainakin tehty merkittävä teko tämän veroaukon tukkimiseksi

arvoisa puhemies

kannatan lämpimästi tätä ed

arvoisa puhemies

jossain vaiheessa ongelmat on kuitenkin kohdattava vaikka kataisen tai stubbin hallitukset eivät ole niistä pystyneet ottamaan vastuuta

suomen mahdollisuudet talouden tervehdyttämiseen ja kasvun lisäämiseen ovat melko rajalliset

kokonaisveroastetta meidän on nykyisestä enää vaikeaa nostaa haavoittamatta ratkaisevasti yritysten toimintamahdollisuuksia

kun valtion verojen ja maksujen lisäksi suurin osa suomen kunnista on pakotettu nostamaan veroprosentteja välttämättömien kulujensa kattamiseksi kansalaisten ostovoima on heikentynyt

toimillaan hallitus kriisiyttää kurjassa tilassa olevaa kuntataloutta ja vaarantaa samalla kansalaisten lakisääteiset kuntapalvelut

arvoisa puhemies

hallinto ja kuntaministeri on tosin väläyttänyt että kuntauudistuksella olisi mahdollista saada aikaan miljardiluokan säästöt

arvoisa puhemies

kataisen hallitus ei onnistunut estämään laman syvenemistä ja stubbin hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt olla tekemättä uusia avauksia

lisäksi tulee purkaa sääntelyä joka vaikeuttaa yrittämistä ja työntekoa

tilastojen mukaan asia näyttää kuitenkin menevän niin päin että kuntien yleishallinnon nettokustannukset asukasta kohden nousevat kuntakoon kasvaessa

hitaimmatkin ovat nyt ymmärtämässä ettei syömävelan luonteisella velkaelvytyksellä taloutta käännetä kasvuun jos valtion kohdalla nyt voi puhua syömävelasta

arvoisa puhemies

hyvätkään rakenteelliset uudistukset kuten eläkeuudistus ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistus eivät vaikuta välittömään tilanteeseen

nyt keskustelussa oleva lakiesitys on valtiovarainvaliokunnan tekemien muutosten jälkeen oikeansuuntainen ja lähtökohdiltaan kannatettava

kuntia ei saa ajaa pakkoliitoksiin taloudellisin pakottein kuten hallitus on nyt tekemässä

ratkaisevaa on teollisuuden erityisesti vientiteollisuuden kilpailukyky ja kannattavuus jonka ratkaisevat tuotantokustannukset

tätä tukee myös suomen yrittäjät ryn lausunto jonka mukaan yhteiskunnan asettaessa yrityksille edellytyksiä sopimuskumppanien taustojen tarkistamiseksi on sinänsä hyväksyttävää että samalla kehitetään maksuttomia kaikille avoimia tapoja edellytettyjen tietojen tarkistamiseen

kuntakentän talousahdinko johtuu paljolti siitä että valtio on lisännyt vuosien mittaan kunnille uusia velvoitteita joihin ei ole osoitettu riittävää rahoitusta

kaiken kaikkiaan tässä ase ohimolla tilanteessa lienee perusteltua tukea talouskriisiin itsensä ajanutta portugalia jonka velat eivät finanssijärjestelmän kannalta sinänsä ole suoraan katastrofaalisen suuri ongelma

kyseisen maan joutuminen velkajärjestelyyn saattaisi laukaista muun muassa johdannaismarkkinoiden kautta moninkertaisen suuria luottolaman käynnistäviä prosesseja

keskusta pitää erittäin tärkeänä valiokunnan tekemää muutosta jossa hallituksen esityksestä poiketen verovelkaa koskeva tieto jätetään merkitsemättä rekisteriin silloin kun kyseiseen verovelkaan kohdistuu muutoksenhakuviranomaisen määräys täytäntöönpanokiellosta

aito itsehallinto antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua omaa asuinympäristöään koskevaan päätöksentekoon

on kuitenkin taloudellisessa mielessä väärin että ongelmamaiden velat vakautetaan eun ja eurovaltioiden sekä kansainvälisen valuuttarahaston yhteisin toimenpitein sillä tämän seurauksena erilaiset spekulaattorit saavat ilman riskiä suhteettoman suuren voiton

hallituksen halajama kuntakoon kasvattaminen heikentää kunnallisdemokratian toteutumista

hallituksen esitys olisi johtanut siihen että verovelkarekisteriin olisi voitu merkitä väärin perustein verovelkaa

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen mukaan verovelka olisi nimittäin jäänyt näkyviin vaikka siitä olisi meneillään perusteltu muutoksenhaku ja verovelan periminen olisi asetettu täytäntöönpanokieltoon

mutta samalla on kyllä todettava että tämä on tietyllä tavalla mielenkiintoinen esitys sikäli että mielestäni esimerkiksi tämä ikäperusteinen poikkeamismahdollisuus tai poikkeamissäännös rapauttaa tämän koko jätevesiasetuksen moraalista perustaa ja murentaa sitä

päälle kaatuneen portugalin jälkeen on tehtävä selväksi ettei spekulaattoreiden riskittömiä sijoituksia enää tästä eteenpäin yhteisin toimenpitein ruokita vaan kukin valtio saa itse hoitaa taloutensa ja pankkinsa kuntoon

parempi olisi ollut kyllä lähteä siitä että tätä jäteveden puhdistusvaatimusta olisi lievennetty sellaiseksi että kaikki olisivat voineet sitä noudattaa

verovelkarekisteriin joutuminen on varsin raskas sanktio joka voi pahimmillaan muodostaa esteen yritystoiminnan jatkamiselle jos yritys ei rekisteriin joutumisen jälkeen saa enää tilauksia

koko verovelkarekisterin idea vesittyy jos yritys joutuu siihen liian kevyesti ja tämän vuoksi sen toiminta vaikeutuu mikä puolestaan johtaa verojen maksukyvykkyyden kasvamisen sijaan yrityksen pahentuviin maksuvaikeuksiin

tämä esityksen mukainen rajahan on kovin jyrkkä ja aiheuttaa varmaan melkoista murinaa

keskustan näkemyksen mukaan verovelkarekisteriin pitää selkeyden vuoksi tehdä suomen yrittäjien esittämä muutos jonka perusteella verovelka tulisi voida jättää rekisteröimättä yrittäjän sairauden tai yleisen taloustilanteen poikkeuksellisen nopean heikkenemisen vuoksi

keskusta ehdottaa että lakiin lisätään mahdollisuus jättää rekisteröinti väliaikaisesti tekemättä äkillisten toimintaolosuhteiden muutosten kuten yrittäjän sairauden tai yleisen taloustilanteen poikkeuksellisen nopean heikkenemisen vuoksi

ennen kuin verovelkarekisterimerkinnästä tehdään päätös voitaisiin päätöksenteossa ottaa huomioon yrityksen aiempaa toimintahistoriaa ja verotuksen nuhteettomuus

on kohtuutonta jos muutoin asiansa mallikkaasti hoitanut yritys joutuu verovelkarekisteriin ainoastaan sen syyn vuoksi että yleinen taloustilanne muuttuu äkillisesti huonompaan suuntaan ja yrityksellä kestää hetken aikaa ennen kuin se voi sopeuttaa toimintansa vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta

arvoisa puhemies

keskusta pitää perusteltuna myös rakennusteollisuus rtn esittämää huolta jonka mukaan rakennusalan näkökulmasta toimivan yhden luukun toimintamallin sekä tilaajavastuulain mukaisia tietoja välittävän toiminnan turvaamiseksi on lakiin tehtävä muutos

muutoin uhkana on että ainakin rakennusalalla joudutaan tilanteeseen jossa tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja joudutaan keräämään kahdesta eri paikasta

tähän asti rakennusala on saanut hankituksi tietonsa suomen tilaajavastuu oyn kautta jota tilaajat ovat halunneet alihankkijoidensa käyttävän jotta niiden ei tarvitse aina sopimustilanteessa kerätä erikseen tarvittavia tietoja

tilaajavastuulain mukaisten tietojen hankkiminen perustuu valtuuksiin joissa yritykset antavat osan tiedoistaan itse ja valtuuttavat toimintaan erikoistuneen yrityksen keräämään viranomaisilta muut tarvittavat tiedot

arvoisa puhemies

myös asuntolainan korkovähennyksen pienentäminen ja työmatkavähennyksen omavastuuosuuden kasvattaminen koskettavat suurta veronmaksajajoukkoa

jos oppivelvollisuusiän pidentämisestä ja kotihoidon tuen pakkokiintiöittämisestä luovuttaisiin lapsilisiä ei tarvitsisi leikata vaan niitä voitaisiin jopa kasvattaa

hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä on huolehtia myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ja juuri heidän toimeentulonsa parantamiseksi takuueläkejärjestelmä on luotu

arvoisa puhemies